yleiskeskustelu on nyt päätynyt tähän siirrytään yrityskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön vitinan mukaan

nyt tarvitaan käännetty arvonlisäverojärjestelmä ja nyt tarvitaan todella patrullit jotka käyvät katsomassa rakennustyömailla minkälaista porukkaa

kotkassa riihimäellä ja turussa ja suunnitteilla tai rakenteilla jätevoimaloita lisäksi vaasaan ouluun vantaalle ja jälleen vielä riihimäelle siis ilmeisesti toinen riihimäelle tämän tekstin mukaan

siis toisin sanoen nyt joudutaan miettimään koko tämä paletti myöskin uusiksi ja tämä tarkoittaa sitä että harvoin jollakin mietinnöllä joka täältä valmistuu joka perustuu selontekoon on sellainen testin paikka edessään kuin tällä mietinnöllä joka nyt on kohta siunausta vailla

räsäsen puhuessa katsoin koko mietinnön läpi kuinka teidän ryhmänne jäsenet ovat käyttäytyneet näissä mietintöjen ja lausuntojen tekovaiheissa

sitten kolmantena asiana on lammastalous ja pienteurastamoitten todellinen tarve

toisin sanoen meillä on suomessa paljon sellaisia alueita joissa tämä on mahdollisuus ja silloin jo siinä katsannossa tämä hallituksen esitys on tehnyt tehtävänsä kun se on toisaalta sanellut pelisäännöt tähän toimeliaisuuteen ja toisaalta on kannustanut tekemään sanotaanko lähinnä maakunnallisen merkittävän linjapäätöksen

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä päädyt on tiedotuksen tähän on kertonut toinen siellä on päättynyt ja asia loppuunkäsite b toiseen käsittelyyn esitellään töissä

millä tavalla nämä on mitoitettu

mutta kun niitten aikakausi on vääjäämättömästi menossa ohi niin meidän tulee katsoa missä kaikessa me pystyisimme toimimaan sillä tavalla että maatalouden oma tuotanto on järjestelmänä energiapositiivinen koska silloinhan se puskuroituu kaikkia mahdollisia turbulensseja vastaan

se on niin tarkkaan pohjois suomeen ja söin siellä syntyvän suomessa syntyvälle jätteelle mitoitettu että noin tietenkin liioitellen sanottuna kaikki hetekaa ja sitä kokoluokkaa pienemmät mahdolliset jätteet kuuluvat poltettavien jätteitten joukkoon ja ne hiissataan sitten tarpeen vaatiessa vaikka utsjoelta nuorgamista ouluun oulun keskustaan vielä kaiken lisäksi oulun keskustaan poltettavaksi

nimittäin tähän asiaan pätee äärimmäisen tismallisesti justus von liebigin minimilaki kasvitieteen peruslaki joka sanoo harvinaisen selvästi sen että se tarpeellinen ravinne joka on kasveille minimissä se määrää ensisijaistuotannon primääriproduktion tason

minä ymmärrän hyvin että tässä finanssikriisitilanteessa ja niissä toimenpiteissä joihinka on ryhdytty viime viikkojen aikana tämmöinen muutos finanssivalvontalainsäädäntöön kotimaassa täytyy toteuttaa

erkki virtanen viittasi tähän yliopistoseikkailuun

se on kyllä ihan uskomaton kohellus kerta kaikkiaan kun ei mietitä ollenkaan ikään kuin ei olisi ikinä kuultukaan työelämän pelisäännöistä suomalaisessa yhteiskunnassa

nyt kun etsimme ratkaisua siihen millä tavalla tähän finanssikriisiin reagoimme puolentoista kuukauden kuluttua niin silloin tietysti tämmöiset biokaasuvaihtoehdot tulevat arvoon arvaamattomaan koska ne antavat kaikki mahdollisuudet siis rakenteellisen uudistamisen mahdollisuudet ja ne antavat sitten oheiselinkeinoille tuotannoille metalli ja sähköteollisuudelle mahdollisuuden säilyttävät alihankintatuotannon joka nimenomaan on useimmiten maaseututaajamissa elikkä kysymys on silloin yleisestä maaseutupolitiikasta myöskin

mutta kiinnitän arvoisa puhemies huomiota yhteen pikanttiin yksityiskohtaan

no satakunnassa on ja pudasjärvelläkin on mutta kun eivät ajat satu yksiin mikä lampureille sopii niin se ei sovi poromiehille

säännöksiä finanssivalvonnan oikeudesta luovuttaa salassa pidettäviä tietoja muutettaisiin koskemaan myös euroopan pankkiviranomaiselle euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle euroopan vakuutus ja lisäeläkeviranomaiselle ja näiden viranomaisten sekakomitealle sekä euroopan järjestelmäriskikomitealle annettavia tietoja

tämmöisessä selonteossa minusta on hyvä olla reaalipohjana se planeetta jolla aiotaan tätä skenaariotoimintaa harjoittaa

tässähän on kysymys juuri siitä että minimiravinne määrää tuotannon tason ja myöskin vesistön rehevöitymisen

ja jätelaitoksen johtaja on äärimmäisen huolestunut siitä että nyt vaan ei tule mitään häiritseviä tekijöitä koska tämä koko järjestelmä on taloudellisesti niin kuin sanotaan paikallisella kielellä kinthaalla että onnistuuko tämä taloudellisesti plus miinus nolla tuloksen saavuttamaan vai ei

sitten vielä suututetaan ammattijärjestöt ja työmarkkinajärjestöt ja kaikki tyynni ja tämä sitten ikään kuin sen pelastamiseksi mikä ehkä pelastettavissa niitten valmistelijoitten mielestä on

kysymys on meillä lähinnä siitä onko se typpi vai onko se fosfori ja sisävesissä se on fosfori

mitä tulee näin puskureihin minä olisiko ollut pari viikkoa sitten viimeksi kyselin täällä salissa valtiovarainministeriltä näistä puskureista että missäs ne puskurit ovat

arvoisa puhemies

nyt on kysymys siitä pitääkö tätä tarkastella itämeren tasolla niin kuin täällä on tehty

aivan lyhyesti vaan

elikkä meidän kannattaa miettiä tätä asiaa tässä katsannossa nyt vihan ja riian tuota liisa taiko ihan sanotaanko kriittisesti mutta positiivisesti

siihen valtiovarainministeri vastasi että niitä tässä nyt käytellään

tämä on kurja juttu

arvoisa puhemies

kun sinänsä lähtökohta oli aikoinaan se vaan että samanaikaisesti otettiin itämeren suojeluun kantaa niin siinä kytkettiin tämä itämeri asiaksi

on se ollut aika masentavaa että niin monta kertaa on jouduttu hätäaputoimenpiteisiin jotta motiva on säilynyt sellaisena instituutiona joka on erinomainen väline energiatehokkuuden edistämisessä suomessa

arvoisa puhemies

tässä on puhuttu siitä mikä kuvaa hyvin aikaamme juuri sitä hetkeä jota elämme

arvoisa puhemies

ja tähän liittyy tietysti syöttötariffi asia ilman muuta niin kuin jo ilmeistä päätellen jokainen hoksasi sen että niinhän se on

karvo kiinnitti utsjoen asemaan huomion

mutta tämä on aivan yhtä hyvin meidän elämämme viihtyvyysasia siitä elämmekö umpeen kasvavien pienvesistöjen äärellä vaiko emmekö

arvoisa puhemies

tämähän on humpuukia

kyllä nyt täytyy tulevissa kevään hallitusneuvotteluissa keitä siellä onkaan ne neuvottelijathan ovat täällä paikalla nyt sopia siitä että kalastusoppaita koskeva lakihomma hoidetaan kuntoon

tässä nyt on osoitus siitä että eipä olisi tullut mieleenkään että tämän laatuista lakia käsiteltäisiin eduskunnassa nyt tämän vuoden lopulla jos arviointihetki olisi ollut tämän vuoden alkupuolella

tietysti olen aivan absoluuttisesti samaa mieltä mutta palautan mieliin sen että silloin kun tähän nykyiseen järjestelmään siirryttiin olin sen komitean jäsenenä

minäkin keksin tämän juuri mieleeni palautui että niinhän se oli silloin edellisen laman aikana tähän konstiinhan silloin tukeuduttiin ja miksi se on näin lyhyen aikaa

ne pyyhittiin kokonaan pois

juuri sitä minä yritin sanoa että näin se on että vanhoilla resepteillä ei tässä kerta kaikkiaan pärjätä eikä myöskään pärjätä sillä infralla joka siellä tällä hetkellä on

sitten toinen rakenteellinen seikka on se että itse maatilalla ei tuhlata energiaa turhaan traktorilla ajeluun mikä tarkoittaa sitä että tilusjärjestelyt pitää saada uusjaon hengessä aivan uuteen uskoon

aivan erikoisen merkityksellistä suomalaisessa työelämässä on nyt kuitenkin ollut se että on turvauduttu lomautuksiin sen sijaan että olisi surutta kaikki heitetty pihalle

hyvin tyypillisiä ovat pohjois pohjanmaalla oulun eteläpuolella olevat alueet tasankoalueet joissa pienet lammet ja järvet ovat umpeen kasvaneet

silloin ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtaja koski totesi että kaksi kuntaa suomessa jotka pitää jättää keskustelun ulkopuolelle ovat iniö ja utsjoki

niin nopeasti tilanne on muuttunut

kun edustajat ovat kiinnittäneet huomiota tiettyyn määrään yksityiskohtia kielteisiä trendejä maaseudulla niin niiden on pakko muuttua toisinpäin

näin hallituksen piti juuri toimia näin nopeasti ja juuri tällä tavalla

arvoisa puhemies

hänhän uskoo vakaasti että tämä koko homma hoituu kahdessa vuodessa kuntoon kun kaikkia näitä elvytysjippoja käytetään ja sillä sipuli

nyt näitä keskusteluja ja esityksiä kuunneltuani on sitten siis todettava mistä ovat peräisin ne aineet joista syntyviä päästöjä meidän pitäisi nyt sitten ryhtyä rajoittamaan

elikkä tässä suhteessa pitää antaa positiivinen arvolauselma työnantajatahoille että tämä vaihtoehto on ollut käytössä

niitä oli satapäiset parvet meidänkin alueellamme siellä pohjanmaalla tämän syksyn aikana liekö ollut toista tuhatta suurimmassa parvessa ja ne kuljettavat näitä mukuloita yksinkertaisesti tällä tavalla sillä suojaetäisyydellä tällä tasolla

arvoisa puhemies

siellä muinaisrannan ympärillä ovat mökit edelleen olemassa mutta lampi ja pieni järvi ovat hävinneet kokonaan olemasta

elikkä niitä ei voida kerta kaikkiaan ottaa missään vertailuissa eikä missään muussakaan huomioon niitä pitää käsitellä aivan omana juttunaan

siis toisin sanoen kun käännämme tämän asian toisinpäin kaikki se mistä täällä tähän mennessä on keskusteltu mikä on tulevaisuuden pohjana perustuu yksinomaan ja vain maan käyttöön tällä niemimaalla jolla tämä valtio sijaitsee

ja sitten vihonviimein kun otetaan luomutuotanto tarkastelun kohteeksi siinähän rakenteellisesti ravinnekierto hoidetaan aivan niin kuin biokaasutuotannossakin järkevällä tavalla kotiin

tämän illan esityslistan loppu on suurin piirtein raflaava näyttö siitä millä tavalla suomen valtio on kansainvälistynyt kuinka se pitää suhteita yllä anguillaan cookinsaariin samoaan se on aivan erikoisen tärkeätä että samoan kanssa on hommat kunnossa

näistä muutama näkökohta

valitettavaa ed

kun on nämä kolmet metrit tuolla ruotsissa ja missä niitä on nyt päättynyt puhemiesneuvoston hyväksytään jotta voisi väittää mahtinsa valiokuntaan niin ne on ihan muussa katsannossa mietitty

elikkä meidän kannattaa miettiä mistä se kokonaisedullisuus ja taloudellisuus oikein loppujen lopuksi syntyy

siellä asetuksessa on muun muassa kiellettyä päästää vesikäymälän jätevesiä vesialueelle ellei niitä ole puhdistettu saostuskaivokäsittelyä tehokkaammalla menetelmällä

karvo on sitä mieltä että pitäisi seurata ja siinäkin olen samaa mieltä

täsmälleen siitä on kysymys

kun täällä ed

kirjoitin myöskin pohjoismaisen englanninkielisen klimatologian oppikirjan sittemmin myöhemmin pyynnöstä että näillä viisauksilla yritän nyt selviytyä tästä urakasta

ne kansanedustajat vanhan polven kansanedustajat jotka olivat liikennevaliokunnassa sinä aikana jolloinka näitä tiehallinnoksi ja tieliikelaitokseksi järjestämisiä toteutettiin muistavat varsin hyvin millä tavalla maarakenneurakoitsijoita edustavat yhteisöt ja firmat kävivät uhoamassa liikennevaliokunnassa

arvoisa puhemies

kuin etiäinen ohjasi minut huoneestani tänne eduskunnan täysistuntosaliin se kun huomasin ystäväni ed

huoltovarmuuden merkitys ja selitys sille miksi ilmavoimien koneiden pitää olla toistuvasti tiheään jopa tiheänä parvena ilmassa

meillähän kunnan ympäristöviranomainen antaa sen viimekätisen luvan että nyt tämä järjestely on kunnossa

arvoisa puhemies

tuulikki ukkola muisteli elikkä täällä oli maa ja metsätaloutta jnp

tämä on aika jännittävää ollut seurattavaksi täältä etupenkistä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

juuri siitä on kysymys nytkin

hyvä ettei kohdeyksilöitten sosiaaliturvatunnuksiakin tuotu esille täällä niin että on tiedossa että tällaisia kandidaatteja on olemassa odottamassa tätä hallituksen esityksen hyväksymistä

arvoisa puhemies

sitten minulle muistui mieleen se kun täällä käytiin keskustelua lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ajokorttitapauksessa ja se millä tavalla lääkärikansanedustaja pentti tiusanen täällä useaan otteeseen todisti että tämä on täysin mahdotonta

puolentoista vuosikymmentä sitten kriisiaikojen huoltovarmuustoiminta piti vain mieltää oikeaksi eikä kerrotun kanssa ristiriitaisia ajatuksia toki tullut mieleenkään

se oli rankkaa tekstiä